kuka tietää mikä on sähkön hinta muutaman kymmenen vuoden päästä

kunnat ovat ottaneet valtavan riskin sitoessaan kätensä tähän

kiitän ja toivon että ajattelemme tulevia sukupolvia ja äänestämme ei lisäydinvoimalle

arvoisa puhemies

väkivalta on aina väärin olipa se henkistä tai fyysistä kohdistuipa se lapseen tai aikuiseen naiseen tai mieheen tyttöön tai poikaan nuoreen tai vanhukseen

ymmärrän toki edustaja modigin huolen tästä resurssien vähyydestä mutta joka tapauksessa on hienoa että se on täällä ja nyt voimme sitten toimia myös talouden puolesta tämän lain hengen mukaisesti ja sen toteuttamiseksi kun tämä laki tulee hyväksytyksi eduskunnassa

yleissopimuksella perustetaan erityinen kansainvälinen seurantajärjestelmä naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä jonka avulla seurataan sopimusmääräysten täytäntöönpanoa

naisiin kohdistuvassa väkivallassa on erityisiä piirteitä

nainen esineellistetään helpommin kuin mies ja naisiin kohdistuu henkistä väkivaltaa vainoamista fyysistä väkivaltaa seksuaalista väkivaltaa ja seksuaalista häirintää useammin kuin miehiin

mutta pitää muistaa että tavallaan uhrina on myös mies sillä hän joutuu ikään kuin todistamaan tällaista stereotyyppistä naiskäsitystä ja kaikki varmasti tiedämme että tämä ei ole hyväksi kenellekään kasvavalle pojalle tai miehillemme

arvoisa puhemies

vaalikauden alussa saimme isoja ja ikäviä uutisia nokian irtisanomisista ja muidenkin suuryritysten sulkemisista verotulot laskivat siten monissa kunnissa ja myös koulutus joutui säästökuurille

on tärkeää että väkivallasta tehdään todellakin tuomittavaa ja rangaistavaa mutta on myös tärkeää että koko perhe saa apua väkivallan torjumiseen ja väkivallan kierteestä selviämiseen

oleellista on että vaikenemisen kierre katkaistaan

joissakin kunnissa on jouduttu turvautumaan erittäin haitallisiin opettajien lomautuksiin sijaiskieltoihin tai materiaalin karsimiseen tai näihin kaikkiin

tärkeää on että viranomaiset kaikilla sektoreilla koulutetaan tunnistamaan naisiin ja lapsiin ja tietysti myös miehiin kohdistuva perheissä esiintyvä väkivalta

välillä tuntuu että onko oppilaan turvallisuus jo vaakalaudalla kun sijaisia ei saa palkata ja yksi opettaja joutuu huolehtimaan kahdesta ryhmästä tai ylisuurista ryhmistä

on erittäin tärkeää että lapsille ja nuorille opetetaan kotona ja koulussa kuinka tunnistaa häirintä kuinka suojautua kiusaamiselta ja seksuaaliselta häirinnältä ja kuinka vastata esimerkiksi nettikiusaamiseen

on tärkeää että jokaisella lapsella ja nuorella on selkeä tieto siitä miten toimia ja kehen ottaa yhteyttä jos joutuu todistamaan väkivaltaa tai joutuu sen kohteeksi

sopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumisesta on sisällytettävä nyt parhaillaan laadittaviin opetuksen perusteisiin niin perusasteella kuin ammatillisessa ja lukiokoulutuksessa

joissakin kunnissa oppilaat saavat yhdeksän vuoden aikana jopa puoli vuotta vähemmän opetusta kuin muissa kunnissa tai kouluissa

tukiopetusta ei monissa kunnissa ole pystytty tarjoamaan enää vuosikausiin tämä on pitempiaikainen ongelma kuin vain tämän hallituksen aikainen ongelma

tämän yleissopimuksen myötä viimeinenkin mies ymmärtää että hänellä ei ole oikeutta väkivaltaiseen käyttäytymiseen ei oikeutta naisen omistamiseen ja jokaiselle naiselle sopimus antaa vahvan selkänojan väkivallalta suojautumiseen

koulun tehtävä on tasoittaa erilaisista taustoista tulevien lasten oppimisessa olevia eroja ja auttaa jokaista lasta pääsemään parhaimpaansa siis koulun tehtävä on auttaa jokaista lasta pääsemään omien edellytysten mukaan parhaimpaansa

euroopan neuvoston yleissopimus vahvistaa varmasti naisten asemaa ei vain euroopassa vaan myös niissä maissa joissa naisen asema on vieläkin huonompi kuin meidän maanosassamme

parhaiten tähän päästään jos jo varhaiskasvatuksessa taataan lapselle edellytykset hyvään oppimiseen

siksi juuri varhaiskasvatuslaki on niin tärkeä uudistaa että siinä otetaan myös tämä pedagoginen puoli sosiaalisen puolen lisäksi huomioon

koulu ei voi toimia irrallaan muusta yhteiskunnasta pelkästään senkään vuoksi että monet lapset tarvitsevat tasapainoisen kehityksensä tueksi moniammatillista yhteistyötä ja usein koulu on luonteva paikka moniammatillisen tiimin kokoontua oppilashuollollista työtä tekemään

kysyn kuitenkin aiheellisesti että jos rehtorin ja opettajankin työstä leijonanosa menee oppilashuollollisiin tehtäviin ollaanko silloin enää koulun perustehtävän kasvatuksen opetuksen sivistyksen äärellä

voisiko ajatella että opettajan ja rehtorin työn tueksi kouluille tulisi muitakin ammattilaisia lisää aikuisia jotka huolehtisivat lasten ja nuorten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista niin kuin opettajatkin kyllä tekevät

he eivät ole suinkaan ilkeitä vaan jopa sairaita tai yksinkertaisesti levottomia niin että eivät välttämättä jaksa istua paikallaan tai kykene opiskelemaan normaalisti muun ryhmän kanssa täyttä päivää

lisäaikuisilla ja ammattiauttajilla olisi keinot ja aikaa puuttua paremmin esimerkiksi yksinäisten lasten yksinäisyyteen ja tunnistaa apua tarvitsevia lapsia

lähtökohtainen ongelma ei olekaan hallituksessa vaan siinä mitkä taloudelliset raamit meidän koulutukselle asetetaan ja mielestäni tämä lähtökohta on aivan väärä

meidän pitäisi katsoa koulutusta kokonaisuutena lapsen ja nuoren hyvinvoinnista oppimisesta ja sivistyksestä käsin ja tehdä näitä rakenteellisia uudistuksia tästä viitekehyksestä käsin eikä talouden ehdoilla

kiitos puhemies

arvoisa puhemies

täällä on kuultu hienoja ja hyvin pohdittuja puheenvuoroja tästä aiheesta mutta mitä täällä ei olla vielä kovinkaan paljon pohdittu on se mitä tämä hanke tarkoittaisi hanhikiven ihanalle luonnolle

minun isäni suku on siltä seudulta kotoisin ja tunnen erittäin hyvin sen seudun luonnon ja myöskin ihmiset

alue millä toivon että moni olisi päässyt käymään on maaseutua maanviljelijäväestöä asuu sillä alueella mutta myös paljon väkeä joka käy raahessa rautaruukilla töissä

alue ei ole kovin kaukana kalajoen hiekkasärkiltä ja niinpä hanhikivi itsessään on hyvin arvokas luontokohde

se on myös historiallinen kohde siellä nimittäin tämä hanhikivi itsessään on pähkinäsaaren rauhan raja eli tämmöinen kulttuurinen ja historiallinen tärkeä kohde

jos ei ole itse päässyt siellä käymään niin kannattaa käydä pro hanhikiven kotisivuilla katsomassa mitä kaikkea sieltä löytyy

tässä voisin luetella joitakin uhanalaisia ja suojeltuja kasvilajeja

perämerenmaruna äärimmäisen uhanalainen ja rauhoitettu nelilehtivesikuusi erittäin uhanalainen rauhoitettu ruijanesikko ahonoidanlukko keltakurjenmiekka

sitten siellä on harvinaisia luontotyyppejä ja äärimmäisen uhanalaisia ovat nämä itse maankohoamisrannikon metsät matalakasvuiset vihvilä heinä saramerenrantaniityt

on suursaramerenrantaniittyjä suolamaalaikkuja nämä olivat äärimmäisen uhanalaisia ja sitten on lukuisa joukko erittäin uhanalaisia äärimmäisen juha alaisesti ja myös erittäin

sitten siellä pesii sellainen petolintu joka on niin harvinainen että sen nimeä ei edes mainita koska se halutaan pitää salassa ettei se häviäisi

vaarantuneita lajeja on lukuisia ja eu lintudirektiivin ja luontodirektiivin mukaisia lajeja ja luontotyyppejä on lukuisia

se mitä myöskään ei ole

arvoisa puhemies

en ole tähän lakiin ihan kokonaisvaltaisesti perehtynyt mutta se mikä on viime päivinä vaivannut on nimenomaan nämä kirjoitukset siitä kuinka lupamaksut olisivat pienyrittäjille aivan kohtuuttomia ja niinpä olen tämän tytti tuppuraisen lakiesityksen kannalla

tämä on ollut paljon tämmöistä sinänsä hyvää teknistä ja taloudellista keskustelua mutta myöskään sosiaalisia vaikutuksia ei ole tässä hankkeessa arvioitu mutta niitä on ollut jo tähän mennessä valtavasti

toisin sanoen nämä aukioloajat ja kampaamojen aukiolo säätelyn piirissä näyttäisivät olevan hyviä asioita mutta ei tämä lupamaksu maksuperustelain nojalla nyt siteeraan suoraan tätä lakiesitystä

osa ihmisistä sanoo mielipiteensä

siellä on myös iso joukko ihmisiä jotka vastustavat tätä ja jotka vastustavat tätä aivan erilaisin resurssein kuin fennovoima on tätä asiaa ajanut

on aivan totta että jotta voisimme vastustaa harmaata taloutta näen että tämmöisten kohtuuttomien maksujen säätäminen pienille yrittäjille monet heistä ovat yksin siinä liikkeessään aiheuttaisi pahimmillaan ainakin kiusauksen tehdä näitä pimeitä töitä tai sitten ne kampaukset tulevat yksinkertaisesti niin kalliiksi että ei niitä voi asiakas tilata ja toisaalta ei yrittäjän kannata pyhäpäiväänsä sillä pilata että hän miinuksen puolelle menee ja hyvästä tahdosta tekisi sitten töitä

iso joukko ihmisiä on ihan hiljaa he eivät uskalla tai halua ottaa kantaa puoleen tai toiseen mutta tiedän että tämä aihe ja asia on rasittanut tätä maaseutuyhteisöä jo todella pitkään ja sen sosiaaliset vaikutukset ovat olleet erittäin haitalliset

tätä vastustamistyötä on tehty sanoisin että suurella voimalla mutta pienellä joukolla vapaaehtoisia ihmisiä

eli olen tämän tytti tuppuraisen lakiesityksen kannalla ja kannatan sitä että nämä lupamaksut kampaajilta poistetaan

myöskin taloudellisesti tämä on ollut raskas prosessi ja minä haluan että tiedätte että tämä asia on todella tärkeä todella sydämestä lähtevä koska nämä ihmiset ovat vuosikausia jaksaneet taistella tätä älytöntä hanketta vastaan ja siitä kiitos kaikille

mutta toivon että nämä epäröivät kansanedustajat nyt varsinkin vielä tutustuisivat tähän kuinka hieno ympäristö tämä hanhikiven luonto on

arvoisa puhemies

tällä hetkellä kuntauudistuksesta on faktaa vielä todella vähän mutta fiktiota näyttää olevan ja kuulostaa olevan sitäkin enemmän

ei kukaan ole väittänyt että lapissa tehtäisiin yksi kunta tai kaksi kuntaa sehän on aivan järjetön jo ajatuksena

minusta on erittäin epämiellyttävää ja outoa että pelotellaan semmoisilla kauhukuvilla joilla ei ole minkäänlaisia perusteluita eikä perusteita

on hyvä että katsotaan rauhassa kuunnellaan kuntia tutkitaan asiaa monelta kantilta muustakin kuin vain työssäkäyntialueen näkökulmasta

tämän päivän suomessa tämän päivän maailmassa tällaiset puheet ovat aivan aivan käsittämättömiä ja kumpuavat jostakin todella siirtomaavallan ajoista

ei tämän päivän suomalaisesta eikä minkään maalaisesta pysty ulkonäön perusteella päättelemään minkä maalainen hän on onko hän ulkomaalainen vai suomalainen